arvoisa puhemies

meillä on pitkällä tähtäimellä suuret mahdollisuudet muun muassa energiapolitiikassa palvella kansan etua suosimalla kotimaista energiaa tuontienergian sijaan

itse asiassa olen ihan tyytyväinen tähän vastaukseen sillä lailla että te kerroitte näistä kriteereistä ja nimenomaan siitä että rakennemuutospaikkakuntien ongelmat ymmärretään

arvoisa herra puhemies

itsekin peräänkuulutin nimenomaan sitä että kun on olemassa kunta josta itse tulen kouvola ja salo jotka ovat aivan poikkeuksellisessa tilanteessa niin näitten tilanteen huomioiminen oli se perimmäinen viesti jota tuossa kysymyksessäni tavoittelin

nimenomaan tämä kunnan yksilöllisen tilanteen parempi ymmärtäminen valtion taholta oli se viesti jonka halusin teille kertoa ja uskoakseni se meni nyt perille

kiitoksia

valtion on tuettava biotalouden uuden tulemisen investointeja oltava synnyttämässä ja kasvattamassa tulevaisuuden elinvoimaista toimialaa koulutuksesta investointeihin asti

mielenkiinto kohdistetaan ei itse kysymykseen eikä sisältöön vaan kysyjään

arvoisa puhemies

itse asiassa jos ja toivottavasti tämä paikallinen sopiminen kehittyy siihen suuntaan kuin hallitusneuvotteluissa oli yhteisymmärrys se vahvistaa yleissitovuutta ei heikennä sitä

vaikka asiakkaita ovat myös yritykset ja muut yhteisöt on siis osattava luoda lisäarvoa näille eri rooleissa toimiville kansalaisille ketään unohtamatta sortamatta tai jättämättä

keskusta kertoo omassa välikysymystekstissään että ihmisen kokoisissa kunnissa järjestetään asuinviihtyvyyteen ja päivittäiseen elämään liittyvät palvelut

edustaja gustafsson tänne strategiseen hallitusohjelmaan on kirjattu oikeusprosessien nopeuttamista joustavoittamista ja keskittymistä ydintehtäviin

täällä on muun muassa se että lyhennetään tuomioistuinten käsittelyaikoja ja kehitetään korkeinta hallinto oikeutta aidoksi ennakkoratkaisutuomioistuimeksi ja rajataan valitusoikeuksia huomioon ottaen perustuslaista ja ihmisoi keussopimuksista tulevat

ei sellaista voi mielestäni lukuna määritellä

maksaja löytyy helpoiten veronmaksajahan se on joka tapauksessa

vastuut tulee jakaa ja erityisesti selkiyttää rooli kuntien ja valtion välillä eli se mitä palveluja jaetaan valtion vastuulle mitä kunnille ja vasta tämän jälkeen voidaan pohtia rahoitusta ja malleja

jonkinlainen ohjenuora voisi kuitenkin olla se että kallista ja harvemmin tarvittavaa hoitoa vaativaa erikoissairaanhoitoa tarjoavat suuremmat ja harvemmat yksiköt

arvoisa puhemies

kunnan sisällä on sitten kunkin kunnan päättäjien itsensä asia se miten kunta järjestää palvelunsa olemassa olevien resurssien puitteissa

sillä voi olla sote palveluja tukeva vaikutus

se voi olla tehokkaampaa niin toiminnaltaan kuin kustannuksiltaan

kovasti kiitoksia keskustelusta joka alkoi perin positiivisesti kehulla opposition puolelta kaksi vasemmistoliiton edustajaa kehui tätä

eli te olette tyytyväisiä siis siihen että parturi kampaamoitten osalta tämä vapautus on fine se on ok ja sitten tuli iso tukku epäilyksiä siitä että nyt muilta osin tässä olisi syytä mennä korjaamalla olemassa olevaa lainsäädäntöä ja sitä kautta sitten saadaan asioita kuntoon

palataan hieman vielä tuohon kainuun malliin

arvoisa herra puhemies

yle uutisoi eilen että puolangan kunta ulkoistaa lähes koko sosiaali ja terveydenhuoltonsa palvelut mukaan lukien erikoissairaanhoidon kustannusvastuun attendolle

kyllä tästä toki hallituksen sisällä käytiin sitten keskustelua ja päädyttiin siihen että kun me olemme normien purkajia niin tässä tehdään ensimmäistä kertaa kertakaikkinen normien purku ja se on tämä aukioloaikojen vapauttaminen

tämäkin kokeilu ja malli osoittaa sen kuinka vaikeata on löytää toimivia ratkaisuja yhdeksi malliksi joka sopisi kaikkialle suomeen

muilta osin tämä on aika hyvää palautetta saanut lausuntokierroksella

hallitus ei ole kertonut omaa esitystään tai malliaan sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisestä eikä hallitus ole vastannut moneen muuhunkaan tärkeään kysymykseen

täällä kiinnitettiin aika monessa puheenvuorossa huomiota tähän lasten päivähoitoon vuorohoidon tarpeeseen ja siihen että kunnille nyt sitten sysätään tätä vastuuta tämän asian osalta

vaihtoehtoja mille

käsittääkseni ensin pitäisi olla hallituksen oma esitys jotta sille voisi esittää oman vaihtoehtonsa

eli kuntaliitto on itse todennut tämän esityksen johdosta lausunnossaan että huomioon ottaen aiemmin tehdyt aukioloaikojen laajennukset ja niistä seuranneet vaikutukset ei aukioloaikojen nyt esitetyn vapauttamisen voi odottaa aiheuttavan olennaisia vaikutuksia

arvoisa herra puhemies

olemme pärjänneet yrittämisellä yhteisillä ponnisteluilla ja vahvalla valtion tuella muun muassa näillä

itse oikeastaan uskon siihen että kun meillä on suomessa kuitenkin kilpailua onneksi tullut myös tälle kentälle on lidl tullut uutena toimijana niin kyllä se kilpailu pakottaa tässä

siinä vaadin hallitukselta nopeita toimenpiteitä synnyttää suomeen uusi omistajuusstrategia joka ajaisi kansallista etua ja tukisi työllisyyttä suomessa

edustaja kiljusen tekemä lakialoite on äärimmäisen kannatettava

ihan muutama huomio omasta kaupungistani kouvolasta missä talous on niin kuin monessa muussakin kunnassa todella kovissa vaikeuksissa

edustaja myllykoski kiinnitti huomiota työturvallisuuteen ja sitten tähän sosiaaliseen puoleen eli pitää päästä käymään välillä asioilla

miksi tätä sitten tarvitaan

se aiheuttaa sitten sen että säästöjä tai niiksi väitettyjä etsitään vähän joka puolelta ja kyllä siinä omaishoitokin on tarkastelussa

suomen valtiolla on laaja infrastruktuuriomaisuus

silloin kun tätä lakia viedään eteenpäin niin kaikki tämmöiset asiat mitä täältä on nostettu esille nämä mahdolliset ongelmat työturvallisuus ehkä työaika pienyrittäjän asema naisten asema niin onhan tämä tietysti selvää että nämä pitää tarkkaan punnita ja katsoa mitä tästä seuraa ja tätä pitää seurata mikä on tämän lain vaikutus

on muistettava että kyllä nämä omaishoitajat tekevät semmoista työtä että he työllään tukevat sitä kuntaa ja jos heidän tekemänsä työ tulisi kunnan tai valtion kontolle niin kyllähän siinä käy aivan päinvastoin

siinä ei synny mitään säästöä vaan tulee kustannuksia lisää eli kyllä omaishoitajat tekevät tälle yhteiskunnalle ja kunnalle ja hoidettavalleen äärimmäisen arvokasta työtä ja se on myös taloudellisesti merkittävää työtä

valtion on alettava kantamaan vastuuta suomesta ja suomalaisista nykyistä paremmin puolustettava omiamme vaikka elämme suuressa yhteisössä euroopan unionissa

sitä on mahdotonta arvioida mitkä ne työllisyysvaikutukset voisivat olla mutta kaupan ala on arvioinut että tämä vapauttaminen vaikuttaisi alan kykyyn tarjota työtunteja

he ovat myös arvioineet näin että tämä uudistus näkyisi ehkä ensi vaiheessa siinä että henkilöstövähennysten peruuntuminen voisi olla se positiivinen asia taikka lisätyötunnit nykyisille työntekijöille ja pidemmällä aikavälillä uudet työpaikat

kiistämättä lainkaan ongelmia niistä huolimatta puolustan tätä esitystä

arvoisa herra puhemies

aiotaanko kouvolan salon ja muiden tällaisten suurkuntahankkeiden kokemuksesta saatua tietoa aidosti käyttää hyväksi tässä kun tätä kuntauudistusta viedään eteenpäin

jokavuotinen ilmiö on ainakin meilläpäin ja varmaan joka puolella suomea tämmöiset asiat kuin piilokaatopaikat että viedään jotain sohvia kauhealla vaivalla johonkin mettään ja pöpelikköön piiloon ja jäteasemia olisi kuitenkin käytössä ja sitten ilmoitetaan että kun se on niin kallista

minusta siinä on kysymys enemmän asenteesta ja minähän en nyt itse asiassa perää tästä ministeriltä mitään vastausta vaan enemmänkin sitä kysyn onko ministeriössä mietitty tähän ongelmaan keinoja

arvoisa herra puhemies

uudistuksen tavoitteena on nopeuttaa ja joustavoittaa asioiden käsittelyä vakuutusoikeudessa lisätä toiminnan avoimuutta ja varmistaa oikeusvarmuuden säilyminen korkealla tasolla

tässä ehdotuksessa todetaan

vakuutusoikeudessa käsiteltävissä asioissa lääketieteen ja oikeustieteen välinen raja ei ole selväpiirteinen ja yksiselitteinen

oikeustieteen ja lääketieteen rajamaastoa jossa niiden täydellinen erottaminen ei ole enää mahdollista voidaan luonnehtia vakuutuslääketieteen ydinalueeksi

hallitus sallii valtionyhtiöiden näyttää ikävää esimerkkiä kasinotalouden harjoittamisesta

arvoisa herra puhemies

tämä ehdotus parantaa tilannetta muun muassa asiantuntijalääkäreiden käytön ja heidän valintamenettelynsä osalta sekä suullisten käsittelyjen osalta kuten myös lisäaineiston toimittamisen osalta

näin ei ole ollut enää vuosiin

arvoisa puhemies

tässä on kyse ihan pienestä osasta niitä soita